valmistelun yhteydessä on päädytty siihen että tämä uusi laki antaisi paremmat mahdollisuudet säädellä kalastusta eri tavoin silloin jos tarvitaan erilaisia rauhoituspäätöksiä tai pitää tehdä muutoksia vaikka alamitoissa tai ylämitoissa tai pyyntivälineissä ja niin edelleen

hukkakauran osalta voi tietysti todeta että niinäkin vuosina kun on ollut hyvä siementilanne valitettavasti hukkakaura on levinnyt laajemmalti ja sanotaan että johtuen osittain siitä että joko viljelijät ovat olleet vähän huolimattomia tai torjuntaa ei ole tehty asianmukaisella tavalla tai on tapahtunut jotain muuta

tällä hetkellä on yksi ongelma se että kun on vanha kalastuslainsäädäntö niin nyt tämä asetuksenantovaltuus ei ole täysin selkeä

se on tietysti selvää että jos on huonoa siemenainesta niin riski hukkakauran leviämiselle kasvaa ja kaikki sen tietävät jotka ovat olleet hukkakauraa kitkemässä että se ei kovin herkullista hommaa ole ja siellä pitää monena vuonna käydä

ohjelman valmistelua vaikeuttaa se että kukaan ei tiedä kuinka paljon tähän on rahaa käytössä koska eun komission esityksessä maatalouspolitiikan uudistamiseksi ei ole esitetty vielä edes minkäänlaista pohjalukua miten näitä maatalouden tai maaseudun kehittämisrahoja jaetaan jäsenmaitten kesken

jos tulee semmoinen tilanne että pitää joitakin päätöksiä rauhoittamisen suhteen tai suojeltavien kalojen suhteen tehdä niin se onnistuu kyllä asetustenkin kautta kun saadaan kuntoon tämä varsinainen laki joka antaa mahdollisuuden antaa näitä asetuksia

arvoisa herra puhemies

uskon että valiokunnissa on paljon aineksia käydä syvällisesti läpi tätä selontekoa ja miettiä myös sitten niitä linjauksia mitä valiokunnista taas eteenpäin tulee ja sitä mikä sitten lopullisesti muodostuu eduskunnan kannaksi mutta pohja on kuitenkin hyvä ja voi sanoa että pohja on siinäkin mielessä hyvä että kun viime vuoden aikana tätä meidän metsälainsäädäntöä pantiin uuteen asentoon niin voi sanoa että lähes yksimielisesti kaikki esitykset hyväksyttiin

arvoisa puhemies

tietysti kun toimenpiteitä tehdään ovat ne sitten vesilain mukaisia tai muuten pitää aina arvioida se keille koituvat hyödyt ja mikä myös on sitten jollekin sitä kautta tuleva maksurasitus

meillä on myös tullut eduskuntaan valiokuntaan kirjelmä jossa käsitellään mitä toimenpiteitä lohien eteen on tehty maa ja metsätalousministeriön toimesta mitä aiotaan tehdä tulevaisuudessa ja odotamme mikä vastaus tulee sitten täältä eduskunnasta ministeriöön päin

pyrimme saamaan sen tänne eduskuntaan heti ensi vuoden puolella missä päätetään sitten tästä uudesta luonnonvarakeskuksesta mihinkä nämä kolme tutkimuslaitosta aikanaan fuusioidaan

varsinainen työ siellä kentällä tutkimustyöhän tehdään sitten eri puolilla suomea ja aikanaan sitten se missä ne kaikki sijaitsevat tai minkälainen se rakenne ollisesti rattia jota täytyy saada

tiedän käytännössä että on useitakin tapauksia missä sanotaan että kuntien välilläkin on keskinäistä keskustelua siitä kuinka paljon minkäkin kunnan pitäisi osallistua erilaisiin hankkeisiin

jos nyt tässä olisi toimittu näin kuin edustaja korhonen sanoo niin kiintiötä olisi vähennetty laillisesti toimineilta suomalaisilta ruotsalaisilta baltian maiden kalastajilta vain sen takia kun epäillään että puolalaiset ovat ylikalastaneet

olen varma että nyt kun tätä tulvariskialueitten tilannetta lähdetään parantamaan ja tekemään suunnitelmia niin myös nämä kustannusasiat pitää ottaa huomioon ja katsoa millä tavalla kustannuksia jaetaan

muutamaan asiaan kommentoisin

kun metsä on kuitenkin meillä se tärkein uusiutuva luonnonvara niin taisi olla edustaja haapanen joka puheenvuorossaan sanoi että tämä selonteko on liikaa talouspainotteinen

yksimielistä käsitystä ei löytynyt kolmen vuoden aikana niin että saa nyt nähdä sitten kun hallituksella on tässä noin kolme vuotta aikaa vielä ennen seuraavia vaaleja löytääkö hallitus sitten tässä yksimielisen näkemyksen siitä millä tavalla kalastuslakia pitäisi uudistaa mutta joka tapauksessa sitä työtä aiotaan tehdä

sitten liittyen tähän ajankohtaiseen asiaan tähän tulvatilanteeseen mikä on koetellut ankarasti etelä pohjanmaata viime viikonlopun aikana ja myös satakuntaa missä nyt tälläkin hetkellä on metsää aika paljon veden alla

tällä hetkellä tietysti vahinkoja kartoitetaan ja sitten sen jälkeen kun tiedetään kuinka suuret nämä vahingot ovat tai mitä vielä tässä mahdollisesti tapahtuukaan tämän loppusyksyn aikana hallitus arvioi kuinka paljon tarvitaan lisää rahaa ne vahinkoja

ei ole muuta maata ainakaan euroopan unionin alueella jossa olisi suojeltu metsiä yhtä paljon mitataan sitten suhteessa metsäpinta alaan tai pelkästään hehtaareilla

elikkä nyt sitten selvitetään tällä viikolla mistä mahdollisesti kiikastaa koska se on erittäin tehokas keino poistaa fosforia ja sitä halutaan jatkaa

muutama viikko sitten valtioneuvosto hyväksyi kalatiestrategian ja siellä on myös se millä tavalla niitä rakennetaan

eli voisi sanoa että koskien koko laajaa sektoria mikä on ajatellen nyt metsäalan osaamista ihan lähtien siitä miten puuta hakataan ja käsitellään ja miten asioita hoidetaan vaikkapa nyt kansallisen metsäohjelman kautta näin voidaan tehdä

myös paraikaa käydään eduskunnan kanssa erittäin aktiivista keskustelua mitkä olisivat ne sentyyppiset toimenpiteet joilla voidaan lohiasioita parantaa ja jotka olisivat kaikkien mahdollisten osapuolten hyväksyttävissä

kaikki ne ovat siellä pöydän ympärillä olleet voisi sanoa jos sallitaan näin ennen joulua ihan kyllästymiseen asti koska minkäännäköistä lähenemistä ja yhteisymmärryksen hakua ei ole ollut

jos on asiasta kiinnostunut kannattaa käydä katsomassa vaikka metsäntutkimuslaitoksen tutkimustuloksia joissa on käyty läpi muun muassa kaavoituksen rajoituksia metsätalousmaan käytölle

olen aiemminkin sanonut julkisuudessa ja vähän muussakin yhteydessä että olisin toivonut että siellä valmistelun aikana ja työryhmissä olisi vähän enemmän ollut halua sopia asioista kuunnella vähän paremmin eikä pitäytyä niissä vanhoissa poteroissa jotka on kaivettu joskus silloin viime vuosituhannella

me olemme olleet yhteydessä komissioon monta kertaa että saisimme kuriin puolalaisten harjoittaman laittoman kalastuksen itämerellä

en nyt muista lukua mutta esimerkiksi hyvinkään kaupungin osalta siellä taisi olla aika huomattava osa metsäalasta joka oli kaavoituksen kautta rajoitetussa käytössä

minä tiedän että edustaja myller on aiheesta tehnyt kirjallisen kysymyksenkin mikä ilmestyi tänään pöydälleni ja kun siihen aikanaan vastataan niin saatte sitten täsmällisemmät vastaukset yksityiskohtineen

on aika katsoa eteenpäin sitä minkälainen on moderni kalastuslaki joka huomioisi kaikkien erilaisten ryhmien tarpeet ja halut kalastaa tulevaisuudessakin

eli tämäkin asia on mielestäni kunnossa ja tässä voi sanoa että kirkkaana linjana on se että jos suomi jollakin tavalla nyt ylipäätään tässä maailmassa pärjää niin jos me emme käytä tätä meidän tärkeintä uusiutuvaa luonnonvaraamme entistä paremmin kuin tällä hetkellä niin mitkä ne meidän mahdollisuudet tulevaisuudessa oikein ovat

siinä tavoitteena on että lähtökohtaisesti mennään tasaisella vauhdilla kunnes saavutetaan kestävä taso koska se on sosiaaliekonomisesti reilu tapa kaikkia kohtaan

mutta paraikaa mietitään muun muassa liittyen sekakantakalastukseen ajosiimakalastuksen kieltämistä kokonaisuudessaan

se on erittäin hyvä huomata vaikka me sitä mieltä varmaan laajasti olemme ja myös maa ja metsätalousministeriö on sitä mieltä ja varmaan myös valtioneuvosto että tavallaan metsäasiat pitää pitää omissa käsissä että vastaavantyyppistä metsäpolitiikkaa ei pidä rakentaa kuin mikä on eun yhteinen maatalouspolitiikka että eu tasollakin on monia asioita joilla on kytköksiä suoraan myös metsäasioihin

arvoisa puhemies

kun hallitus budjettiriihtä piti viime viikolla siellä keskusteltiin alustavasti että jos tilanne näyttää siltä että nämä rahat eivät riitä niin sitten varaudutaan siihen lisäämään rahoja joko varsinaisessa ensi vuoden budjetissa jos joulukuussa tiedetään tilanne tai sitten ensimmäisessä lisätalousarviossa ensi vuonna

ihan niin kuin aiemmin on ilmoitettu tämän uuden luonnonvarakeskuksen ydinjohto tulee sijoittumaan helsinkiin ja viikkiin

vähän aikaa sitten riista ja kalatalouden tutkimuslaitos julkaisi tutkimuksen missä käytiin aika tarkkaan läpi mikä on lohen tilanne suomessa ja mitkä kaikki asiat siihen vaikuttavat

mutta koska se ainakin aiempien arvioiden mukaan joita tiedemiehet ovat tehneet on niin merkittävää että sillä on vaikutusta kaikkeen kalastukseen itämerellä niin toivomme että saamme tästä jonkinnäköisiä tuloksia

eli on monia asioita joilla on joku linkki joko suoraan tai jonkun mutkan kautta myös suomalaisiin metsäasioihin

mitä tapahtuu sitten käytännössä organisoinnin suhteen liittyen nyt vaikka taloushallintoon tai henkilöstöhallintoon tai muihin asioihin se tietysti ratkeaa siinä yhteydessä kun tätä luonnonvarakeskusta laitetaan pystyyn ja sen jälkeen pystyy sitten tarkemmin sanomaan missä päin suomea mitäkin toimintoa tehdään

arvoisa herra puhemies

viime vuoden aikana tapasin valtaosan omista kollegoistani liittyen eun maatalouspolitiikan uudistukseen ja voin sanoa että systemaattisesti niissä tapaamisissa otettiin esille myös metsäasiat

en ihan vielä tarkkaan tiedä mitä tulee

mutta edelleen sanon liittyen nyt vaikka edustaja myllerin kysymykseen että metsäntutkimusyksiköille keskeisillä alueilla ja ylipäätään tietysti täällä luonnonvara alalla pitää tutkimuksessa pystyä saamaan parempia lopputuloksia aikaan että koko kansakunta hyötyisi

samoin meidän pitää pohtia kantaamme siihen mitä me teemme vaikka koukkukalastuksen suhteen haluammeko me muuttaa joitakin kalastussääntöjä ja mitkä ovat sitten näitten kiintiöiden osuudet tulevaisuudessa

eli kun liikkuu nyt sitten euroopassa suomalaisia kansanedustajia tai suomalaisia meppejä tai ministereitä tai ihan ketä tahansa niin kyllä metsäasiat kannattaa ottaa esille ja kertoa siitä että meillä on ainakin referenssiä ja näyttöä siitä millä tavalla metsäasioita pitää hoitaa

puhemies

energia asiat ja energiaverotus eivät kuulu minun tontilleni mutta tuossa selonteossa on liiteaineisto ja sieltä voi katsoa että esimerkiksi metsäenergiassa ollaan kyllä eteenpäin menty

meillä on tällä hetkellä valmisteilla myös varsinainen asetus siitä että saataisiin ne samat säännöt koskemaan myös niitä kalastusalueita jotka eivät ole pystyneet päätöksiä tekemään

tällä hetkellä pystytään poistokalastusta harjoittamaan ensi vuoden kesäkuun loppuun asti ja sitten nämä eun tietyt tukisäännökset poistuvat ja uusista tietysti neuvotellaan sitten

arvoisa herra puhemies

kun lukee tätä sosialidemokraattien vastalausetta missä todetaan että elvytystoimien pitäisi olla oikea aikaisia väliaikaisia kohdennettuja ja koordinoituja väitätte että hallitus ei toimi näin ja kun lukee teidän omaa paperianne niin ette tekään kyllä noudata näitä linjoja missään määrin

tietysti pitää myös selvittää se mikä on sadon arvo ja sen takia maksatuksetkin tapahtuvat vasta ensi vuonna kun tiedetään sadon arvo vuodenvaihteen jälkeen

ensin pitäisi varmaan määritellä mitä ymmärretään biotaloudella kun siinäkin tuntuu olevan erilaisia määritelmiä

en minä tiedä oliko tämä nyt sitten sitä kevyttä kenttähuumoria ed

mutta jos noin yleisesti ottaen voisi sanoa minun mielestäni biotalous on suomelle tärkeä monessakin mielessä ja sitä tehdään kaikkialla koska biotalouteen normaalisti lasketaan paitsi metsät myös muut uusiutuvat luonnonvarat ja niitähän on meillä joka puolella suomea ja voi sanoa eri aloilla tehdään hyvää tutkimustyötä myös eri puolilla suomea joten on mahdotonta määritellä missä se kärki nyt juuri tällä hetkellä on

koska sateet ovat olleet erittäin paikallisia voisi olla myös tilanteita joissa sitten tämmöinen yleiskorvaus ei kuitenkaan kohtelisi ihan tasapuolisesti kaikkia viljelijöitä koska saattaisi olla että joku saisi korvausta vähän aiheettomastikin ja joku taas eivät ole tasaisia

hyviä ratkaisuja ja ratkaisijoita tarvitaan vielä jatkossakin lisää mutta kukaanhan ei pysty sanomaan mikä se velkasaldo tulee olemaan sen jälkeen kun tämä tilanne on ohi

se on hyvä ja tärkeä asia

siinä meidän pitää pystyä jotakin tekemään ja voin sanoa vaikka esimerkkinä että kävin etelä pohjanmaalla metsäkeskuksessa muutama viikko sitten kylässä ja siellä oli muutama yhteismetsä lähtenyt liikkeelle siitä että kunnat olivat olleet aktiivisia yhteismetsän perustamisessa

edustaja sinnemäki viittaa eräiden tutkijoiden tekemään arvioon ja kun olen siihen arvioon tutustunut ja käynyt sitä läpi voin todeta että arvio on ollut monilta osin erittäin puutteellinen

elikkä tällä tavalla yhteisöt voivat toimia yhteismetsien perustamisessa on nyt sitten kyseessä vaikka metsähallitus tai kunnat tai mikseipä vaikka seurakunnatkin

arvoisa herra puhemies